me olimme sitä mieltä että nämä rajat ovat liian korkeita mutta olimme valmiita hyväksymään vasemmistoliitto oli valmis hyväksymään nämä rajat koska ne olivat selkeä askel siihen että ainakin kilpavarustelu pysäytetään

toisin kuin ed

se oli taistelu jonka johdosta olisi hallituspohja ollut mikä tahansa vaalien aikaiset puheet olisi ollut pakko toteuttaa ja siitä pitää nostaa ylioppilashattua opiskelijaliikkeelle

sen sijaan olemme kyllä todenneet että työn verottamisen keventämistä tätä retoriikkaa on käytetty ihan toisenlaisen veropolitiikan mallina

kaksi puoluetta oli kampanjakattoa vastaan

arvoisa puhemies

nyt kun arvoisa ministeri brax katsoo tätä teidän tuomaanne esitystä täällä ei ole kampanjakattoja

valitettavasti tämän opiskelijaliikkeen taistelun saavuttaman opintorahan korotuksen jälkeen opintotuelle ei ole tehty parannuksia

tänä vuonna opiskelijoiden ostovoima tulee laskemaan ja se tulee tällä esityksellä laskemaan myös ensi vuonna

tältä osalta täytyy sanoa että tämä teidän esityksenne on mahalasku ja ei ole kunniaksi sille mitä olette puhunut avoimuudesta läpinäkyvyydestä ja siitä että kampanjoiden ylimitoitettua kokoa pitää rajoittaa

ja tätä työtä te olette verottamassa arvonlisäveroprosenttia nostamassa ja tätä kautta te olette heikentämässä työllisyyttä

sen vuoksi opiskelijaliike käsittelyn alkaessa osoitti mieltä jakoi kansanedustajille purkkeja joissa oli keltaista nestettä viestinä siitä mitä mieltä ollaan siitä että opintotuki ollaan jakamassa ylempään ja alempaan tutkintoon siitä että pisterajoja ollaan kiristämässä siitä että jatkossa ei pysty nostamaan asumislisää niiltä kuukausilta jolloin ei nosta opintorahaa

arvoisa puhemies

kyllä ainakin minulle yksin itsensä työllistävät pienyrittäjät ovat moneen kertaan sanoneet että he joutuvat todella pulaan tämän arvonlisäveron korottamisen kanssa ja niin joutuvat pulaan ne pienituloiset jotka suhteessa tuloihinsa maksavat huomattavasti enemmän arvonlisäveroa kuin ne kymppitonnin kuussa tienaavat toimitusjohtajakaverit

hallituspuolueiden neljän puolueen puoluesihteerit joista yksikään ei ole kansanedustaja eduskunnan jäsen

puoluesihteerit tujunen ja achren yhdessä laturin ja korhosen kanssa sen korhosen josta on kelmi etunimeäkin joskus käytetty ovat nelistään päättäneet että tällaista ei tule

miten on ministeri brax mahdollista että puoluesihteerit kävelevät käytännössä kaksi puoluesihteeriä kävelee tarastin työryhmän yli puolueiden yhteisen näkemyksen yli ja teidän ylitsenne ministeri brax

sen sijaan niitä lupauksia joita opiskelijaliikkeelle valtiosihteeri markus rantalan vetämässä työryhmässä luvattiin indeksiin sitomista huoltajakorotusta ei tuotu tähän lakiesitykseen

eli opiskelijaliike ehkä liian kiltistikin hyväksyi heikennyksiä sillä lupauksella että tulee indeksiin sitominen ja toisaalta huoltajakorotus mutta näitä lupauksia ei tässä esityksessä toteuteta

tämä on tämä mustelma tässä esityksessä

erityisen irvokasta on se että kaikki muut sosiaalietuudet perusturvan etuudet ollaan nyt sitomassa indeksiin paitsi yksi

minusta olisi hienoa jos ministeri brax täällä nyt sanoisi että olen eri mieltä itseni kanssa olen tuonut huonon esityksen tältä osin eduskunnan pitää korjata tämä ja eduskunnan pitää näyttää kuka täällä päättää ei kaksi puoluesihteeriä vaan kansanedustajat

arvoisa puhemies

tämä on selkeä viesti selkeä osoitus kokoomukselta keskustalta vihreiltä ja rkpltä että he eivät välitä opiskelijaliikkeen yhtenäisestä vaatimuksesta

he ovat sitä mieltä että opiskelijoiden pitää tässäkin asiassa olla erilainen ryhmä kuin kaikki muut ainoa ryhmä jonka perusetuuksia ei ole sidottu indeksiin

on itsestäänselvää että eurolleen sentilleen ei pysty sanomaan mutta kokoluokka tiedetään ja tiedetään pari viikkoa ennen vaaleja kyllä se mistä ne isoimmat lahjoitukset tulevat

toisaalta arvoisa rouva puhemies opiskelijat ovat tämän esityksen jälkeen entistä voimakkaammin ainoa väestöryhmä jonka perustoimeentulon katsotaan nojautuvan lainaan

toinen kysymys on se miten näitä mainoskustannuksia voidaan selvittää miten tämä kampanjakatto saadaan toimimaan

tällä esityksellä itse asiassa halutaan painottaa entistä enemmän lainaa opintojen rahoittamisessa

itsekin olen ajatellut niin että jos pienet yhdistyksetkin puolueosastot tai marttakerhot pystyvät tekemään kirjanpidon tilinpäätöksen vuosittaisesta toiminnastaan niin se ei voi olla ylivoimaista kansanedustajalle

me emme ole siinä kuorossa mukana joka vaatii paluuta menneisyyteen paluuta aikaan jolloin opintoja piti rahoittaa lainan kautta

tässä ensimmäisessä käsittelyssä vasemmisto tulee esittämään selkeitä parannuksia opiskelijoiden asemaan

silloin päästään myös siitä kun paljon aina liikkuu huhuja siitä miten tietyt ehdokkaat saavat palstatilaa palstamillimetrejä tai muuta mainostilaa huomattavasti muita halvemmalla tai että ne palstamillimetrit välillisesti maksetaan

kun siellä on ilmoitettu mitä on ostettu ja millä rahalla niin tätä kautta päästään kiinni myös tähän harmaaseen alueeseen joka tällä hetkellä on

toivon että ministeri brax nyt täällä ilmoittaa että tältä osin hänen esityksensä ei ole hyvä ja toivoo että hänen oma esityksensä muutetaan tältä osin koska muussa tapauksessa tämä teidän vaalikampanjoiden avoimuutta ja puoluerahoituksen avoimuutta lisäävä esityksenne on tältä osin täysi mahalasku

hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko lähtee siitä arviosta johon voin myös itse ja vasemmistoliitto voi yhtyä

tämän arvion mukaan suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ilman että se on osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

oleellista on se että tämä tuki pitää sitoa indeksiin jotta ei käy niin kuin silloin kun opiskelijaliike tuhansin ja tuhansin marssi ja vaati sitomista indeksiin ettei käy niin että joudutaan tasokorotusta vaatimaan kun opintotuki jää koko ajan joka ikinen vuosi jälkeen

suomeen kohdistuvat keskeiset uhkat sen sijaan liittyvät muun muassa ympäristökatastrofeihin suuronnettomuuksiin tietoverkkojen vahingoittumiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin

toisaalta me näemme uhkana suomalaiselle yhteiskunnalle kahtiajakautumisen köyhyyden lisääntymisen tuloerojen kasvun syrjäytymisen

arvoisa rouva puhemies

sen vuoksi että meillä on sama näkemys siitä että suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa pidän erikoisena sitä että hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa kuitenkin nojataan niin vahvasti puolustuksen ja ehkäpä jopa nato jäsenyysmyötäilyn myötä hyökkäyksen puolelle

vaikka opiskelija asuisi toisella paikkakunnalla eläisi täysin omaa itsenäistä elämää siitä huolimatta opintorahan taso on kiinni vanhempien tuloista riippumatta siitä tukevatko vanhemmat täysi ikäistä opiskelijaa

päinvastoin nato jäsenyyden myötä suomesta tulisi osa monia konflikteja osa kriisejä kriisien ja konfliktien osapuoli ei liittoutumaton välittäjämaa jollaisena suomi nyt näyttäytyy

nimenomaan liittoutumattomana maana me voimme lähettää konfliktien osapuolten välille osaavia puolueettomia rauhanturvaajia

arvoisa puhemies

miksi opintorahan taso on niin tärkeä kysymys

pitää muistaa kaikista kauniista puheista huolimatta että selontekoon on tietysti kun selonteon ovat kirjoittaneet nato haukat löytynyt yhdeksän tai yksitoista hyvää mutta se ei peitä alleen sitä mikä nato todellisuudessa on

se on tärkeä sen vuoksi että opiskelijat pystyvät keskittymään siihen mikä on pääasiallinen työ opiskelijalle

nato ei ole rauhanjärjestö eikä nato ole marttakerho vaan se on puhdas sotilasliitto joka ajaa rikkaiden länsimaiden ennen muuta yhdysvaltain taloudellisia valtapoliittisia ja sotilaallisia intressejä

kun täällä hurskaasti puhutaan siitä että opintoja pitää nopeuttaa pitää nopeammin tulla työelämään niin ainoa todellinen ja toimiva keino siihen on se että opiskelijat todella pystyvät keskittymään opintoihinsa

se on mahdollista vain opintotuen selvällä korottamisella ja nimenomaan opintorahan kautta opintotuen korottamisella

sen vuoksi on ollut erikoista kuunnella tätä keskustelua jossa selvästi halutaan toimia toisin kuin kansa tahtoo

ennen muuta on ihmetyttänyt perussuomalaisten puheenjohtajan timo soinin löpsö ja löysä linja suomen nato jäsenyyskysymyksessä

tässä esityksessä todella on ne huononnukset heikennykset joita työryhmä esitti mutta ei yhtään niistä parannuksista joita työryhmä esitti

tässä asiassa näyttää siltä että perussuomalaiset eivät ole kansan puolella vaan päinvastoin ministerin hattua päähän sovitteleva soini haluaa marssia nato lippua liehuttaen ja sotilassaappaat kopisten stubbin ja kokoomuksen kainaloon

esitämme meidän vastalauseessamme sitä että kaksiportaisuudesta opintotuessa luovutaan ja myös siitä että raha opin että sitä että opintotuen asumislisää voi nostaa myös kesäkuukausina vaikka ei nosta opintorahaa

meidän mielestämme näin pitäisi toimia esimerkiksi sairaaloiden suhteen jossa tekniikalla pelastetaan eikä tapeta ihmisiä

tässä on nyt mahdollisuus niillä jotka ovat puhuneet tämän puolesta erityisesti rkpn ja vihreiden edustajilla mutta myös monilla kokoomuksen ja keskustan edustajilla jotka tämän puolesta ovat puhuneet

rahaa mieluummin asevoimiin kuin terveydenhoitoon

huomenna teillä on mahdollisuus näyttää rohkeasti että te olette opiskelijoiden puolella te painatte äänestyksessä nappia opiskelijoiden aseman parantamisen puolesta

ei tietysti etunimi miestä pahenna

sumuvuorelle ja vihreille kertoa että he pääsevät ratkaisemaan asian äänestyksen kautta jo tästä selonteosta päätettäessä

alanko kahiluoto onnistui ylittämään kaikki tähänastiset vihreiden saavutukset

arvoisa puhemies

siis aivan hämmästyttävällä tavalla hän pystyi soininvaaran sata komitean perusturvajaoston puheenjohtajan esityksen kääntämään ja äänestykset joita täällä eduskunnassa on käyty hän pystyi kääntämään niin päin että itse asiassa vasemmisto oppositio on tehnyt soininvaaran esitykset ja vasemmisto oppositio on pakottanut hallituspuolueiden kansanedustajat ja hallituksen tekemään näitä järjettömiä esityksiä

se on selvä että eivät halua

sen vuoksi vasemmistoliitto ei kannata lisäjoukkojen lähettämistä ja sen vuoksi minun mielestäni pitäisi alkaa valmistella suomen joukkojen vetämistä afganistanista ja resurssien suuntaamista siviilikriisinhallintaan kuten kouluihin terveydenhoitoon ja yhteiskunnan rakenteisiin

alanko kahiluoto että vasemmistolla ei ollut sata komiteassa edustajaa ja vasemmisto on aina ollut sitä mieltä että perustuslakivaliokunnan ei pidä tehdä politiikkaa vaan tulkita onko laki perustuslain mukainen vai ei ole

asianomainen valiokunta tekee sitten tulkinnan siitä mikä on poliittinen linja

arvoisa puhemies

tämä on nyt minusta hyvä alku siinä että mennään sitä kohti niin että ehkei se nyt ihan pidä paikkaansa että hallitus ja ministeri eivät ole mitään tehneet tämän osalta

edustaja vikman esitti sitä että nykyisiä rakenteita opintotuen osalta on voimakkaasti muutettava

se että meillä valmistutaan myöhemmin tietysti hämää sillä tavalla että pitäisi nopeammin päästä työmarkkinoille ja aika iso opiskelijoista itse asiassa on opintojensa ohella työmarkkinoilla

se että työskentelee alueella joka liittyy opintoihin on varmasti hyödyllistä mutta liian moni joutuu vain ja ainoastaan saadakseen rahaa alhaisen opintotuen päälle työskentelemään sellaisella alalla joka ei palvele opintoja mikä myöhästyttää tietysti valmistumista

voi kysyä kummat tarvitsevat enemmän opintotukea jos meillä olisi noin niin kuin lähtökohtaisesti ajatuksena laittaa lisää

jos tukirajat poistettaisiin kokonaan tuesta rajat se tarkoittaisi sitä että esimerkiksi joku kansanedustajista voisi täydentää omia opintojaan yliopistolla ja olisi oikeutettu saamaan siitä opintotukea

sen vuoksi se ajatus siitä että tulorajojen korottaminen ei maksaisi mitään ei pidä paikkaansa ja kyllä kaikkein isoin tarve on siellä pienituloisissa opiskelijoissa

edustaja tuupainen kysyi siitä voisiko museovirastolla olla oma momentti josta tuettaisiin suojeltujen kohteiden kunnostamista

antaa lääkkeitä tai sitten antaa liikuntareseptejä

kyllä meillä todella iso ongelma on se että ei vain aikuisväestö vaan entistä enemmän nuoremmatkin alkavat kärsiä kakkostyypin diabeteksesta juuri sen vuoksi että on liikapainoisuutta sen vuoksi ettei liikuta tarpeeksi

meidän pitää tehdä sellaisia toimia joilla kannustetaan työpaikoilla liikkumaan kannustetaan hyötyliikkumiseen siihen että töihin mennään jos mahdollista kävellen mennään polkupyörällä

noin niin kuin laajasti ajateltuna meidän pitäisi vähentää verovähennyksiä meidän järjestelmässämme eikä lisätä niitä vaikka myönnän toki että totta kai tätä on esitetty esimerkiksi taiteen hankinnassa yksittäisille taiteilijoille yksittäisille urheiluseuroille se olisi varmaan etu mutta jos ajatellaan kokonaisuutta niin silloin verovapaus ei ole ehkä järkevä tapa erityisesti sponsoroinnin suhteen jossa lähtökohta on se että sponsoroivat yritykset saavat hyötyä ja ne voivat vähentää myös nämä kustannukset ennen kuin maksavat voitosta veron

viimeisenä edustaja tolppanen kysyi pitääkö nälkätaiteilijoille alueellisille taiteilijoille myös antaa apurahoja

ainoa mitä ihmettelen arvoisa puhemies viimeisenä on se että ei tämä ainakaan parane siltä osin jos tolppasen puoluetoveri saarakkalan aloite menee läpi

huomasin yllätyksekseni tuosta listalta että edustaja saarakkala esittää puolentoista miljoonan euron leikkauksia taiteilijoiden kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin

siitä entistä harvempi taiteilija kirjailija tai kääntäjä saisi jatkossa apurahaa nämä nälkätaiteilijat jos tämä saarakkalan aloite joka tuolla listalla on menee läpi

arvoisa rouva puhemies

kun pitkään kuunteli sieltä tuli se mikä on porkkanakin ed

samaan aikaan kun täällä valtiovarainministeri katainen koko ajan puhuu siitä että lainalla ei pidä elää täällä nyt juhlitaan suurena saavutuksena sitä että opiskelijoiden on entistä helpompi elää lainalla

kun kokenut ed

asko seljavaara totesi että olen niin hyvä agitaattori että pystyn kääntämään kaikkien sosiaali ja terveysvaliokunnassa olevien asiantuntijoiden näkemykset jo etukäteen pystyn kääntämään kaikkien opiskelijajärjestöjen näkemykset ja kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen näkemykset niin otan tietysti tämän arvion suurella ylpeydellä vastaan

ongelma tietysti on se että tämä minun hetkellinen ikään kuin egoboostini jonka tästä arviosta sain valitettavasti typertyi sitten siihen kun kuulin jatkossa ed

asko seljavaaran arvion sata komitean jäsenten poliittisista taustoista

asko seljavaaran arvio sata komitean jäsenistä niin valitettavasti vaikka kuinka olisin mielelläni tämän ed